siis niinistökään ei enää luota porvarihallituksen toimintakykyyn ja saavutuksiin eli omatkin purevat hallituksen kädet sinisiksi

kun ruotsin kieli poistettiin pakollisena ylioppilaskirjoituksista ajateltiin että se lisää muitten vieraitten kielten opiskelua päinvastoin merkittävästi vähentynyt

laitoimme silloin käyntiin ammattikorkeakoulu uudistuksen josta on tullut suurenmoinen menestys myöskin oecd tutkimusten mukaan

se ei ole lähtenyt opetusministeriön päästä eikä yksin opetus ja kulttuuriministeriöstäkään vaan se perustuu laajoihin tutkimuksiin ja selvityksiin

hallitukselta on puuttunut harkintakyky nähdä mihin mekaaninen henkilökunnan vähentäminen on johtanut

kun kuuntelin pääministeriä ja valtiovarainministeriä niin te ette näe tätä kansan hätää oikealla tavalla

sen takia valiokunta viisaasti nyt etenee tämmöisen monipuolisen laajan syvällisen kokonaisselvityksen kautta ja arvioi sitten koko tämän meidän kieliohjelmapakettimme ja kokonaisuuden ja siinä yhteydessä sitten varmaan arvioi tätä ruotsin kielenkin asemaa

harmaan talouden torjuntaan pitää kohdentaa riittävät voimavarat

jos te ette halua tunnustaa sosialidemokraattisen opposition kritiikkiä oikeutetuksi niin arvoisa valtiovarainministeri eikö teitä yhtään kosketa eduskunnan puhemiehen suoraan valtiovarainministeriä kohtaan suuntaama kritiikki

mutta tätä en ole sanonut enhän

arvoisa puhemies

en arvannutkaan kun jäin seuraamaan tätä keskustelua että tämä olisi näin historiallinen keskustelu en todellakaan

mutta haluan kyllä tukea eduskuntaryhmämme puheenjohtaja lindtmanin näkemystä että kyllä kuitenkin näen myöskin niin että puoluelakia koskevat muutokset ja muut pitää sopia mieluummin laajemmalla pohjalla kuin hallitusohjelmaneuvotteluissa

erityisesti rakennus ja ravintola alalla näkyy pääkaupunkiseudulla jo lähes viidakon lain tyyppisiä käytäntöjä

erityisen haavoittuvassa asemassa ovat hämäristä työnantajista riippuvaiset ulkomaalaiset työntekijät joiden oikeuksia poljetaan rumasti

kyllä asia tällä tavalla on että meillä voi jatkossa historiassa olla hyvinkin erikoisia hallituskokoonpanoja ja en mielellään soisi että niitä sitten siellä päätettäisiin ja sovittaisiin

tuemme voimakkaasti valiokunnan näkemystä siitä että koko tilaajavastuulaki on nostettava kokonaisarvioinnin kohteeksi

ja sitten ihan ministeri soinille

arvoisa puhemies

tartun tähän ydinasiaan minkä takia sosialidemokraatit eivät ole tyytyväisiä tähän kärkihankkeeseen

mutta jos puhutte sosialidemokratiasta puhukaa sosialidemokratiasta tai jos haluatte käyttää sanaa sosialismi niin puhukaa demokraattisesta sosialismista

paljon enemmän viedään talouden kasvun eväitä leikkaamalla koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehittelystä

arvoisa puhemies

edustaja terho tämä on tämä ydinkysymys

tilanne on sietämätön

näin tapahtuu ja te ette tätä asiaa kykene valkaisemaan

sitten opetusministerille sanoisin kyllä ihan näin että nyt ilkeilitte tarpeettomasti sosialidemokraattien ryhmäpuheen kohdalla

pääministeri totesi että on positiivinen asia tämä maailman talousfoorumin tieto että olemme eun kilpailukykyisin maa

kataisen aikana ja urpilaisen ollessa valtiovarainministeri tehtiin merkittäviä investointikysyntää tukevia palveluja

sitä paitsi meidän ryhmäpuheessa kyllä todettiin tämä välikysymys siinä yhteydessä että suomi tarvitsee vahvan perustutkimuksen josta syntyy laaja innovaatioiden kirjo

maltillinen palkkaratkaisu matalat korot rahoituksen saatavuus on suomen pankinkin tuoreen raportin mukaan erinomainen ja tämä yhteisöveron keventäminenkin on merkittävää vaikka itselleni olisi vähän pienempikin riittänyt

hallituksen tuleekin käynnistää välittömästi selvitys siitä miten ulkomaalaiset yritykset tulee säätää velvollisiksi periä lähdevero tai toimittaa ennakonpidätys vaikka yrityksellä ei ole toimipaikkaa suomessa

olen valmis arvoisa puhemies viemään voimakkaasti liikuntaa ja liikuntakulttuuria peruskouluun itse asiassa ammatilliseen koulutukseen lukioihinkin merkittävästi enemmän

tätä taustaa vasten ekn toimitusjohtajan häkämiehen puheet mutasarjassa olemisesta ovat raukkamaisia

arvoisa puhemies

onko meillä nyt kerta kaikkiaan vain niin huono heikko herraonni suomessa että me emme saa näistä lähtökohdista parempaa tulosta meidän teollisuuden ja tuotannon kehittämisessä

te edustajat siellä työhuoneissanne median toimittajat työhuoneissanne ja lehtereillä ja te kansalaiset jotka seuraatte tätä keskustelua netissä kerron teille hetken päästä merkittävän yhteiskunnallisen uutisen

nykyinen arvopaperiomistuksen salaamismahdollisuus tarjoaa mittavan veronkiertomahdollisuuden suomalaisille ja ulkomaisille sijoittajille

arvoisa puhemies

esitämme että verohallituksen tiedonsaantioikeuksia hallintarekisterin taakse kätkeytyneistä lisätään

edustaja karimäki teki tärkeän kysymyksen huippututkimuksesta ja viittasi näihin suomen akatemiaankin kohdennettuihin säästöihin

haluan myöskin tähän lapsi ja perhepolitiikkaan kiinnitettävän minineuvotteluissa huomiota

mutta ennen sitä haluan vielä todeta sen että olisin odottanut vastuulliselta hallitukselta ja sen edustajilta vahvempaa läsnäoloa tässä pääoppositiopuolueen keskeisten lakialoitteiden esittelytilaisuudessa

myös pörssin etävälittäjiltä on toimiluvan edellytyksenä vaadittava sitoumus siitä että ne toimittavat suomalaisia kaupankävijöitä koskevat tiedot verohallinnolle

miten tämä on mahdollista

jos nyt jätetään tämä pääkärki nämä teot mitkä puuttuvat työllisyyden hoidosta niin meidän pääkritiikkimme on kohdentunut todella näihin koulutus ja tutkimusleikkauksiin jotka ovat suuruusluokaltaan hämmentäneet kaikkia asiantuntijoita

kokonaisuudessaan kuitenkin niitä voimavaroja jotka ovat merkittävästi kasvaneet viime vuosina yliopistoissa tiedekorkeakouluissa akatemiassa sitä kasvua itse asiassa nyt supistetaan osin leikataan

arvoisa puhemies

tämä ei ole mitään shoppailua

arvoisa puhemies

nyt on toivomus se että euroopan unionin tutkimushankkeista saadaan lisävoimavaroja

arvoisa puhemies

minusta ja kustos on hänen omia arvoisa puhemies

kiinnitimme jopa välikysymyksen kautta huomiota eläkepolitiikkaan

joo teillä ei ollut mahdollisuutta

on helppo yhtyä niihin kehuviin näkemyksiin koskien tätä hallituksen esitystä joka todella toteuttaa monien tutkijoiden ja taiteenharjoittajien unelman ja toiveen heidän sosiaalietuisuuksiensa osalta

no olin siellä koko ajan kolme tuntia

kädenjälki jää elämään niin uskomme jo seuraavan hallituksen ohjelmassa

kuuntelin suomen huippuasiantuntijoita heitä oli kuusi kappaletta siellä

ja kolmas iso asia mikä ei ole shoppailua on tämä pakkolakipaketti joka voi viedä suomen todella en nyt käytä sanaa kaaos isoihin ongelmiin ja sen takia on kohtuutonta syyttää mistään shoppailusta

ajanpuutteen vuoksi olen joutunut jättämään käsittelemättä valiokunnan tärkeät ja kannatettavat esitykset muun muassa pimeän palkanmaksun kitkemisestä majoitus ja ravitsemisalan kassarekisterilailla samoin talousrikosten rangaistusten koventamisesta ja tietojen vaihdon parantamisesta eri virastojen välillä

oikeastaan yhtä lukuun ottamatta he olivat kuka voimakkaammin kuka kuitenkin sitä mieltä että lisäelvytys on tarpeen

työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnon keskeisiä kohtia on mielestäni hyvin huomioitu itse sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä ja se on minusta erinomainen asia

se on tosi harmillinen asia

sosialidemokraattista työelämä ja tasa arvovaliokunnan ryhmää kävi eilen tapaamassa kaksi pääkaupunkiseudun rakennusalan merkittävää pääluottamusmiestä

tohtori kiander oli voimakkaasti sitä mieltä että pitäisi tehdä suurehkokin hän käytti tätä termiä suurehkokin infrapaketti joka pitäisi sisällään niitä investointeja joita suomen teollisuus kunnat asuntotuotanto ja muu edellyttävät

itse asiassa lausumaehdotus johon sosiaali ja terveysvaliokunta on päätynyt että eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa apurahansaajien vakuuttamisvelvoitetta niin että peräkkäiset yhteen laskettuina vähintään neljän kuukauden mittaiset apurahat tulisivat pakollisen vakuuttamisen piiriin on sanasta sanaan se mitä työelämä ja tasa arvovaliokunta esitti

pökyä pesään nyt

ryhmämme pitää siitä huolen

työtä ihmisille

näihin säästötalkoisiin nyt vaan on joutunut myöskin meille monille rakas vapaa sivistystyö osallistumaan

kun äänestettiin näistä vasemmistoliiton lakipykälämuutosesityksistä en asettunut niitä kannattamaan toisin kuin eräät eduskuntaryhmämme jäsenet

voidaan sanoa näin että samalla kun me haluamme sosialidemokraatteina toimia niin rakennusalan kuin muidenkin toimialojen rehellisyyden puolesta niin voimme myöskin perätä menevätkö tärkeät elvytysrahat ulkomaille

kaikkia muutoksia ei saada kerralla

nyt on tärkeätä kuitenkin selvittää huolella tähän ketjutukseen liittyvät ongelmakohdat aivan niin kuin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja rehula hetki sitten sanoi

luottamus edellyttää sitä että ministerien sanaan voi luottaa

nyt on käynyt ilmi että olitte mukana kesärannassa neuvottelemassa nova groupin edustajien kanssa ja sopimassa vaalituesta keskustapuolueelle

mustajärven asiantuntemusta näitten lakipykälämuutosesitysten kohdalta mutta minusta ne nyt eivät juuri tässä kohtaa ole välttämättä tämän kehityksen edellytys

herra pääministeri

valitettava tilanne on se että rakennusalan yritykset kiertävät jopa tarkoituksellisesti rakennusalan työehtosopimuksia ja rikkovat jopa lakia kustannusten takia

miten aiotte palauttaa tehtävänne edellyttämän luottamuksen ja uskottavuuden niin oppositiolle kuin koko eduskunnalle ja suomen kansalle

eilen kuulimme myöskin tiedon joka ei nyt minua ehkä yllättänyt mutta kuitenkin laajuudessaan että kaikki yritykset eivät anna ulkomaalaisille työntekijöilleen edes tilinauhaa

ukkolan näkökulmaa tähän tarkastusvaliokuntaan osin tähän päällekkäistyöhön liittyen

arvoisa puhemies

me aidosti kannamme huolta eduskunnan täysistunnon asemasta ja roolista tässä tärkeässä kysymyksessä joka koskee presidentin valtaoikeuksia

ja on tietysti hyvä että tällaista merkittävää asiaa kuin koulutuksen määrällistä mitoitusta ja muuta myöskin voidaan arvioida ikään kuin laajemmista näkökulmista

arvoisa puhemies

olen myös sitä mieltä että tämän sotilaallisen kriisinhallinnan jäsenneuvottelujen aloittamisen naton kanssa pitää olla kolmen lukon takana siis valtioneuvoston eduskunnan ja presidentin

mutta puolustan ja pidän tosi merkittävänä esimerkiksi tätä nyt käsittelyssä olevaa tarkastusvaliokunnan mietintöä ja tätä keskustelua mitä täällä on käyty

mielestäni turvallisin vaihtoehto on se että presidentillä säilytetään ulkopoliittista valtaa ja ei tämä nato kysymys mistään hatusta ole vedetty

taxellin komitean jäsen teija tiilikainen omassa lausunnossaan otti esille tällaisen mahdollisuuden joten ei se ole mikään sosialidemokraattien esiin nostama asia

tässä sosialidemokraattinen ryhmä on ollut johdonmukainen kun me olemme ajaneet tätä käänteistä arvonlisäverojärjestelmää joka aivan keskeisesti vaikeuttaisi harmaan talouden pyörittämistä niin rakennusteollisuudessa kuin muussakin taloudellisessa toiminnassa jossa sitä valitettavasti on